aivan kuten edustaja biaudet totesi niin lakivaliokunnassa käsittelyssä ja asiantuntijalausunnoissa hyvin tulivat ilmi nämä huolet että vaikka tässä on tavoitteena näitä prosesseja ja niiden kestoa lyhentää ja parantaa niin tosiasiallisesti tässä todennäköisesti tulee käymään päinvastoin

ihan yhtä lailla oikeusavun rajaaminen voi johtaa siihen että nämä prosessit pitkittyvät eikä se tästäkään näkökulmasta ole järkevää saati sitten kun mennään oikeudelliseen tarkasteluun ja ihmisoikeustarkasteluun ja ylipäätänsä yhdenvertaisuustarkasteluun jolloin nämä asettuvat aika kummalliseen valoon myös siitä näkökulmasta

tämä lakiesitys kokonaisuudessaan ja täällä on tätä viime viikolla käsitelty ja täällä on tästä paljon puhuttu kuten nämä monet muutkin ulkomaalaislain lakiesitykset mitä eduskunnalle on tuotu käsittelyyn kertovat minun mielestäni aika surullista tarinaa hallituksen arvo ja aatemaailmasta ja siitä että oikeastaan keinoja kaihtamatta halutaan vain saada se että tämä olisi

tässä kohtaa vaikka tätä toki kannatankin ja tätä asiaa ollaan lakivaliokunnassa käsitelty on pakko kyllä todeta tämän lain osalta toisin kuin edellisten lakien osalta että kokonaisuudessaan tuomioistuinlain uudistamiselle on tarvetta ja tämä on lakivaliokunnassa kyllä hyvin tullut esiin kaikissa keskusteluissa

mutta sitten tähän liittyy näitä tiettyjä ongelmakohtia ja katsomme näin että olisi ollut järkevää että esimerkiksi tämä tuomarikoulutusjärjestelmä oltaisiin siirretty siihen kohtaan kun tuomioistuinvirasto toivottavasti perustetaan ja sitten tämä koulutuksen kehittäminen voitaisiin sinne sisälle siirtää

eli näiltä osin on kritiikkiä mutta kokonaisuudessaan on hyvä että tämä esitys on tänne eduskuntaan tuotu

tätä on koko kevät käsitelty tässä on ollut valtavasti työtä koko valiokunnalle varmasti ja paljon asiantuntijoita on kuultu

kun leikataan niin kehitetään ja kun leikataan lisää tai tehdään maksukorotuksia niin se on sitten kuntien valinnanvapauden lisäämistä jotenkin kuntien aseman parantamista

nämä teidän hallituksenne tekemät säästöesitykset ovat sen kaltaisia että ne pitkällä aikavälillä tulevat lisäämään kustannuksia muun muassa syrjäytymisen kautta

tästä ollaan puhuttu niin tämän päivähoito oikeuden rajaamisen ryhmäkokojen kasvattamisen koulutusleikkausten kuin monien muiden esitysten osalta mitä hallitus esittää

sen takia kunnat eivät ole kaikki tarttumassa näihin teidän niin sanottuihin säästöesityksiinne koska ne pitkällä aikavälillä kuitenkin lisäävät kuntien kustannuksia

esimerkiksi tampereella ollaan päädytty siihen että päivähoidon ryhmäkokoja ei kasvateta ollaan päädytty siihen että subjektiivista päivähoito oikeutta ei rajata koska ollaan nähty että pitkällä aikavälillä ne kustannukset ovat moninkertaiset lyhyen aikavälin mahdollisiin säästöhyötyihin nähden

ja aivan vastaavanlaisesti samantyyppisestä tilanteesta on tässäkin kyse kuten on myös asiakasmaksujen korotuksissa kun puhutaan vaikka poliklinikka tai terveyskeskusmaksujen korottamisesta

meidän pitäisi ajatella tässä salissa paitsi näitä lyhyen aikavälin laskennallisia säästöjä jotka eivät siis todennäköisesti edes tule toteutumaan ja meidän pitäisi ennen kaikkea pyrkiä ja pystyä näkemään pitkän aikavälin mahdolliset hyödyt tai mahdolliset haitat

arvoisa puhemies

hallituksen korkeakoulupolitiikka kuten hallituksen muukin koulutuspolitiikka todella on surullista ja siitä on täällä salissa pidetty useita puheenvuoroja

kun itsekin olen siitä useita puheenvuoroja pitänyt niin nyt keskityn vain yhteen asiaan eli näihin lukuvuosimaksuihin mitä hallitus esittää

itse suhtaudun hyvin kriittisesti hallituksen kaavailemiin lukuvuosimaksuihin eu ja eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille ja perustelen seuraavaksi lyhyesti miksi näin on

muun muassa ensi vuoden alussa tampereen yliopiston rehtorina aloittava liisa laakso on suhtautunut kriittisesti eta alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuihin juuri kansainvälistymisen näkökulmasta

maksut voivat ainakin lyhyellä tähtäyksellä vaikuttaa yliopistojen kansainvälisyyteen siis toimia juuri päinvastoin kuin mitä me olemme pitkään tavoitelleet

toiseksi kun opiskelijamäärät eivät lisäänny eivätkä todennäköisesti pysy edes samana kuin nyt vaan vähenevät eivät yliopistojen resurssit myöskään kasva

maksuihin liittyvä apurahajärjestelmä joka sinänsä on hyvä mikäli lukukausimaksut toteutuvat tulee lisäämään hallinnollista työtä ja kustannuksia

osa yliopistoista onkin antanut lausunnoissaan kriittisiä huomioita erityisesti lukukausimaksujen pakollisuudesta ja katsonut niiden heikentävän korkeakoulujen vetovoimaisuutta

edustaja alanko kahiluoto tähän jo viittasikin mutta todella cimon ja vattin julkaiseman esiselvityksen mukaan kansainväliset opiskelijat tuovat maahan selkeää kansantaloudellista hyötyä niin opiskeluaikana kuin sen jälkeen

keskustelu lukukausimaksuista suomalaisille opiskelijoille on siis jo avattu ja vaarana on että nyt valittu tie johtaa lukukausimaksujen laajenemiseen ja maksuttoman koulutuksen periaatteesta luopumiseen enkä nyt tällä keskustelulla viitannut edellisten puhujien anderssonin tai alanko kahiluodon puheenvuoroihin vaan ylipäätään tähän keskusteluun mitä tässä on tämän lakiesityksen myötä käyty tänä syksynä

viimeisenä

me olemme pitkään rakentaneet suomea ja hyvinvointivaltiota universalismin pohjalle olemme halunneet ajatella näin että kun yhdessä rahoitamme niin yhdessä voimme kaikki saada

itse toivon vilpittömästi että me haluamme myös tulevaisuudessa pitää maksuttomasta koulutuksesta kiinni on sitten kyse eu ja eta maiden ulkopuolisista opiskelijoista tai lopulta myös suomalaisista opiskelijoista

minä haluan tulevaisuudessa suomen jossa jokainen meistä on tasa arvoinen yhdenvertainen ja jokainen voi valita koulutuspolkunsa riippumatta siitä mikä se oman kukkaron paksuus on

ja näen suuria riskitekijöitä tämän lakiesityksen osalta että tulevaisuudessa tämä kehitys tulee olemaan juuri päinvastainen kuin mikä se tähän asti on ollut

tähän edustaja rydmanin puheenvuoroon liittyen kun hän käytti puheenvuoron siitä näkökulmasta että meidän ei pidä olla hyväuskoisia siinä että sitten tänne tullaan tämän maksuttoman koulutuksen perässä haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä että suomella on kuitenkin aika kunnianhimoisia pyrkimyksiä kansainvälistymisen suhteen niin meidän yritystemme kansainvälistymisen suhteen kuin muutenkin

se että tänne tulee ulkomailta eu ja eta maiden ulkopuolelta opiskelijoita opiskelemaan suomeen on osa tätä kansainvälistymisen kokonaisuutta

itse olen ainakin ajatellut näin että kun me pyrimme olemaan vahvempia toimijoita kansainvälisesti kun me pyrimme kansainvälistymään niin tietenkin valtakunnan tasolla kuin sitten kuntienkin tasolla niin meille on suuri hyöty ja etu siitä että esimerkiksi alueille korkeakouluihin meille saapuu kansainvälisiä opiskelijoita jotka auttavat esimerkiksi kaupunkeja siinä omassa kansainvälistymispyrkimyksessänsä

siitä on myös valtava etu jos tänne näitä kansainvälisiä opiskelijoita tulee ja he tänne kenties myös sitten jäävät ja työllistyvät tämä myös edesauttaa näitä meidän kansainvälistymispyrkimyksiämme

nyt nämä lukukausimaksut joita kaavaillaan tulevat todennäköisesti johtamaan tilanteeseen että kansainvälisiä opiskelijoita saapuu suomeen entistä vähemmän kuten esimerkit esimerkiksi muista pohjoismaista osoittavat

näin sitten toimitaan näitä meidän omia pyrkimyksiämme ja tavoitteitamme vastaan niin että tässäkin mielessä koen itse tämän hallituksen politiikan melko ristiriitaiseksi

pariisin ilmastokokousta todella voidaan pitää historiallisena sen laajuuden ja eri kansakuntien sitoutumisen ja myös näiden kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden näkökulmasta

energia ja ilmastopoliittinen käännekohta siitä toki tulee vasta siinä vaiheessa kun nämä kunnianhimoiset tavoitteet toivottavasti laitetaan käytäntöön ja toivottavasti myös mahdollisimman pian

olisin halunnut kiittää ministeriä valitettavasti hän joutui jo poistumaan salista ja haluaisin oikeastaan vielä jatkaa tästäkin aiheesta

koska tämä on kysymys joka yhdistää niin hallitus kuin oppositiopuolueita tämä on kysymys joka jatkuu yli vaalikausien niin sen takia on ihan valtavan tärkeää että saadaan mahdollisimman laajasti eri puolueet mukaan tekemään tätä työtä

eduskuntaan on perustettu energiaremonttiryhmä jossa on eri puolueista jäseniä ja sitä kautta pyrimme edistämään sitä että tähän maahan saadaan kunnianhimoista ja myös käytäntöön lopulta pantavaa energia ja ilmastopolitiikkaa

mitä nytten tämän puitteissa meidän pitäisi tehdä millä tavalla me voisimme hyödyntää tämän pariisin ilmastokokouksen mahdollisuudet ja toisaalta vastata myös niihin tavoitteisiin mitä sieltä eri maille asetettiin

tämä voi olla meille merkittävä asia siinä millä tavalla suomeen luodaan uutta elinkeinotoimintaa millä tavalla yritykset saavat luotua tuotteita maailmanmarkkinoille

tämä tarkoittaa paitsi uusiutuvan energian teknologioita ja uusiutuvia energioita yhtä lailla myös sähkön varastointi ja siirtoteknologioiden kehittämistä mutta näiden lisäksi myös tietenkin energiansäästöteknologioiden kehittämistä ja ylipäätänsä energiansäästöön panostamista eli en puhuisi vain tästä energiantuotannosta vaan myös energiansäästöstä ja siitä mitä tällä saralla on mahdollista saavuttaa

tietenkin rakentaminen niin uudisrakentaminen kuin korjausrakentaminen on tässä merkittävässä roolissa ja olisin vastaavasti ministeriltä halunnut kysyä millä tavoin suomessa aiotaan tämän puolen asioita laittaa voimaan ja miten myös tämä energiansäästöpuoli tulee tähän kokonaisuuteen mahdollisimman hyvin mukaan

sinänsä on kurjaa että politiikka on sillä tavalla ristiriitaista että toisaalta halutaan tehdä esimerkiksi tämä energia ja ilmastostrategia ja katsotaan että tämä avaa meille uusia mahdollisuuksia elinkeinopolitiikan suuntaan viennin suuntaan mikä on hyvä asia mutta toisaalta samaan aikaan hallitus on leikkaamassa koulutuksesta tutkimuksesta innovaatiotoiminnasta merkittäviä määriä rahoitusta

minun on vähän vaikea nähdä millä tavalla tämä yhtälö oikein aiotaan toteuttaa kun samaan aikaan kun meidän pitäisi kehittää uutta ja vastata näihin uusiin haasteisiin ja myös mahdollisuuksiin me syömme tätä pohjaa jonka avulla meidän pitäisi tätä uutta elinkeinopohjaa sitten rakentaa

eli näen että tässä kyllä hallituksen politiikka on monessa suhteessa ristiriitaista ja toivoisin että nämä koulutusleikkaukset ja säästöt nähtäisiin myös tämän energia ja ilmastopolitiikan näkökulmasta siten että olisi rohkeutta tässä vaikeassa taloustilanteessakin panostaa nimenomaan koulutukseen tutkimukseen innovaatiotoimintaan koska tätä me tarvitsemme jotta me voimme sitten konkreettisesti näitä pariisin ilmastosopimuksenkin edellyttämiä tavoitteita toteuttaa

arvoisa puhemies

kun edustaja mäkelä puhuu tuottavasta työstä ja viittaa siihen että ikään kuin tämmöinen verovaroilla tehty työ eli verovaroista maksettu työ julkisen sektorin työ ei olisi tuottavaa työtä niin täytyy vain ihmetellä mihin oikein viittaatte

eli yhteiskunta ei ole vain kapea siivu kapea sektori vaan yhteiskunta on kokonaisuus johon kuuluu sekä julkinen työ että yksityinen työ ja nämä tukevat toisiansa ja ovat välttämättömiä jotta myös toinen työ voi toteutua

eli tässä mielessä en kyllä missään nimessä ymmärrä edustaja mäkelän viittauksia ja toivottavasti tässä oli nyt teille vastaus niin että ehkä opitte jotain

ymmärrän että edustaja heinosta hirvittää tämä tilanne mihin hallitus on tämän maan ajanut hyvin lyhyessä ajassa

me olemme olleet pitkään sopimusyhteiskunta ja nyt näin nopeasti te olette tämän pitkän perinteen romuttaneet

kaikki me tiedämme että työmarkkinasopimuksen suurin este on hallituksen ajamat pakkolait ja se että hallitus on mennyt ikään kuin työnantaja ja työntekijäosapuolen väliin sillä tavalla että se puolustaa vain työnantajaosapuolta ja sitten työntekijäosapuoli jää tästä kokonaan irti

aikaisemminkin olen jo tässä salissa korjannut tämän väitteen ja lainaan valtiokonttorin apulaisjohtaja mika arolaa joka selvensi asiaa että tämä raja ei ole vielä ylittynyt näin

ymmärrän että velkapopulismi on teille mukava tapa oikeuttaa näitä teidän kamalia päätöksiänne mutta se ei ole minun mielestäni kauhean järkevä tapa hoitaa asioita

edustaja savola kysyi mitä hallituksen pitäisi tehdä pitäisikö seisoa tumput suorina

ja sitten hän kysyi millä tavalla muka hallitus on nyt estänyt tämän työmarkkinasopimuksen

tässähän kävi niin että työnantajaosapuoli ek käveli neuvotteluista ulos vaikka se neuvottelutulos oli menossa siihen suuntaan että se olisi ollut suomen kannalta erittäin hyvä

eli sillä tavalla te olette estäneet neuvotteluita pääsemästä loppuun neuvottelutulosta syntymästä koska ei ole ollut toisella osapuolella tässä tapauksessa työnantajaosapuolella intressiä sopia koska te ikään kuin toimitte siellä takana backupina nämä teidän pakkolakinne

edustaja gustafsson hyvin esitteli tässä vastalauseen sisällön ja tyydynkin vain tässä vaiheessa yötä toteamaan että kannatan tätä edustaja gustafssonin tekemää lausumavastalausetta

tämä aihe todellakin on tärkeä

tähän alkuun totean sen että on kyllä niin että hallituksen esityksistä on löydettävissä tiettyä systematiikkaa ja se systematiikka näyttää kohdistuvan ainakin monin osin sivistykseen ja sivistyksen heikentämiseen

tänäänkin olemme keskustelleet varhaiskasvatuksen merkittävistä leikkauksista eli aivan todella sieltä varhaiskasvatuksesta peruskouluun toisen asteen koulutukseen ja edelleen korkeakouluun hallitus on heikentämässä niin nuorten lasten oikeuksia kuin sitten merkittävästi myös koulutuksen rahoituspohjaa ja siitä ovat osoituksena myös korkeakoulujen indeksijäädytykset koko vaalikaudeksi koko täksi hallitus ja eduskuntakaudeksi joka on todella merkittävä iso leikkaus eikä sitä missään nimessä pidä väheksyä

meihin kohdistuu monenlaisia muutospaineita ja tässä muutoksessa olisi hyvä että tämä maa kykenisi uudistumaan nimenomaan osaamisen ja koulutuksen kautta koska oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa meillä ei ole

sen takia pitäisin erinomaisen tärkeänä sitä että uskaltaisimme tällaisenakin vaikeana taloudellisena aikana panostaa nimenomaan koulutukseen osaamiseen perustutkimukseen tuotekehitykseen sivistykseen kaikkeen siihen minkä varaan suomea on tähänkin asti rakennettu

tämä on todella ikävää että me joudumme keskustelemaan näin vaikeista vakavista asioista keskellä yötä mutta on tärkeää että näitä asioita kuitenkin käsitellään

arvoisa puhemies

olemme nähneet syysistuntokauden aikana useiden lakien ja hallituksen esitysten osalta puutteellista valmistelua asiantuntijalausuntojen sivuuttamista ja valitettavasti myös täysin virheellistä informaatiota jota eduskunnan salissa on esitetty jopa ministerin toimesta

tämä ei ole eduskunnan arvovallan tai kansanvallan näkökulmasta hyväksyttävää asioiden valmistelua ja käsittelyä

olen myös pahoillani siitä ettei valiokuntatyöskentelyssä asiantuntijalausunnoille ja arvioille ole aina annettu sitä painoarvoa joka lausunnoilla tulisi olla

hallintarekisterilaki ja tehokkaan katumisen laki eivät valitettavasti ole ainoita lakeja joiden valmistelua ja käsittelyä on leimannut avoimuuden puute kiire asiantuntijakuulemisten ja lausuntojen sivuuttaminen ja käytetyn tiedon valikointi hallituksen omia tarkoitusperiä tukevaksi

valmistelun puutteellisuus ja hyvän hallintotavan sivuuttaminen ovat näkyneet myös esimerkiksi pakkolakipaketin valmistelussa metsähallitus lain valmistelussa joka meillä on todella torstaina käsittelyssä liikenneasioiden valmistelussa sekä monien hallituksen ajamien säästölakien valmistelussa ja käsittelyssä

pyrkimyksenä jokaisella puolueella ja hallituksella tulisi olla se että eduskunnan käsittelyyn saapuvat lait ovat huolella valmisteltuja ja ne pohjaavat oikeaan ja perusteltuun tietoon

edustaja tuomioja esitti sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa useita huomiota millä tavoin lainvalmistelua voitaisiin parantaa

toiminnan tulisi olla avointa läpinäkyvää ja asiantuntijoita tulisi kuulla ja kuunnella laajasti niin ministeriön lainvalmistelun yhteydessä kuin myös eduskunnan valiokuntakäsittelyn yhteydessä

juuri näistä edustaja ojala niemelän mainitsemista syistä myös minä kannatan tätä edustaja halmeenpään tekemää ehdotusta että asia käsiteltäisiin silloin kun asianosainen ministeri on täällä asiaa esittelemässä

tässä on niin isosta asiasta kyse